lähetekeskustelua varten esitellään päivetyksen kuudestoista asiat puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan

eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen sisällön mietin mutkaisella tietty kärsimän käsitellä tänään ensimmäisen käsittelyn ystävänpäivä on kahdestoista asian käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö

näin kun siellä vielä olisi alkanut uusi paperi

enkelit ei käytä puhe vuodelta mäkisalo

adiemus antoi tähti on päättynyt

eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvä lauseke ei naisia

on sitten aina on taitojen käyttöön yhtenä päivänä viidestoista asian ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta

lakiehdotusten sisällön myötä mukaisin lakiehdotusta niin syvään käsitys päättyneen ensimmäisen käsittelyn esitellä leiviskän kolmastoista asian käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö

eduskunta hyväksy lakien sisällön mietinnön mukaisena hankkeen ensimmäinen käsittely on päättynyt

eduskunta hyväksyi sopimuksen eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyn sieltä vältytty

keskustelu on vääristynyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokunta lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen yhdeksästoista asiaa hurmeen puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päivystykseen neljästoista asian käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö

walker toimintahäiriö päätyi toisella käsitelty

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

keskustelun päälle

eduskunta hyväksyy lakiehdotukseen sisälly mietin mukaisena lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on

ensimmäisen käsittelyn esitellään päivän neljässä asian käsittelyn pohjana on työelämä ja tasa arvovaliokunnan mietintö

olitte näin on ohittaen toiseen käsittelyyn estellä päivän seitsemäntoista asian ensin päätetään hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä yleissopimuksesta sekä selitysten antamisesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viidestoista asian käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö

yleiskeskustelu on päättynyt eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön ja takaisin lakiehdotuksen käsittelyn pohjana on ensimmäinen käsittely esitellään päiväystyksen seitsemän rasiakäsittelyn lakivaliokunnan mietintö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

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä yleiskeskustelu on päättynyt

eduskunta hyväksyy ensimmäistä joten sen sisältö päätetyn lakiehdotuksen voi kieltää toinen käsittely on päättynyt ja loppuunkäsitelty

ensimmäisen käsittelyn esitellä päivien kahdeksan asian käsittelyn pohjana on maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö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

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä yleiskeskustelua käydään eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisina lakiehdotusten ensimmäinen kerta

eduskunta on päätynyt olisi ollut käsityöt ja toisen käsittelyn esitellään päiväys kahdeskymmenes aasia eduskuntaan ensimmäisessä käsittelyssä yhtynyt sivistysvaliokunnan ehdotukseen kansalaisaloitteeseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä yleiskeskustelua käydään eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön vietin mutkaisella kiersi ensimmäkäsittely

asian käsittely keskeytetään

siirrytään puolustusministeriön hallinnonalaan ja ensimmäisen puheenvuoron käyttää edu

eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvällä kertynyt jäämisestä lakiehdotusten ensimmäinen käsittelyltä ensimmäisen käsittelyn esitellään päivystyksen kahdestoista asian käsittelyn pohjana on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

asia mistä nyt keskustellaan on kansallisgallerian rahankeräys niin että tämä on vähän laajalle mennyt mutta toivotaan että päästään tähän kansallisgallerian rahankeräykseen takaisin

käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö

keskustelu yleiskeskustelua tälläytynyt eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällä mietin mukaisena lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväystyksen kuudestoista asian käsittelyn pohjana on työelämä ja tasa arvovaliokunnan mietintö

listat ei ole ajan tasalla vaanii keskustelu on päättynyt asian käsittely keskeytetään eduskunnan seuraava täysistuntoon keskiviikkona viides yhdettätoista kaksituhattaneljätoista kello neljätoista eduskunnan täysistunto

voi löytää se jäi edellisessä on eri levystä oli paikalla näin keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväystyksen viides asian puomien jaosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaa keskustelu on päättynyt tai siellä pitää liikennevirtaan ja valiokunta lähetekeskustelua varten esitellään päiväystyksen kuuden saisi apua puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään talousvaliokuntaan

kun seuraava puheenvuoro on edustaja zyskowiczilla niin toivottavasti palaat ihan tähän agendalle elikkä lapsilisäasiaan pääasiallisesti

keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päivän kuudesta asian puiminen puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokuntaan

eduskunnan työtilanteen takia puhemiesneuvosto ehdottaa että asian ainoassa käsittelyssä noudatettavasta menettelytavasta päätetään jo tässä istunnossa menettelytavasta päättämistä koskeva puhemiesneuvoston ehdotus

puhemiesneuvosto ehdottaa että lisätalousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatetaan seuraavaa menettelytapaa

asiaa oli tietysti

siltä osin kuin lisätalousarvioehdotukseen ei ole ehdotettu muutoksia se katsotaan hyväksytyksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena menettelytapaa hyväksyttäneen m

pöydällepanoa varten esityöllään lisäyksen päivä jonka ensimmäinen asia voimme nousta jo tätä mietintö pannaan asian kiireellisyyden takia pöydälle seuraavaan tänään neljästoista kuudetta kaksituhattakaksitoista pidettävään toiseen täysistuntoon hyväksyttäneen hyväksytty eduskunnan seuraava täysistunto on tänään neljästoista kuudetta kello kaksikymmentäyksi nolla viisi

tämä käy siis

sitten edustaja kiuru niin ministeri myös ja ennen kaikkea

lakiehdotusten toinen käsittely päättyy kaikkialla tehdä esityön toiseen käsittelyyn esitellään päiväys kolmastoista sija nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

aina kun vasara paukkuu se tietää työtä se tietää toimeentuloa se tietää yritteliäisyyttä se tietää hyvinvointia ihmisille jotka tuolla maalla ja maaseudulla haluavat asua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

toisen käsittelyn esitellään päivä viides nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

kaksi

vastauspuheenvuoroja niin saavat nousta seisomaan leveämmät ja

lähetekeskustelua varten esitellään päivä neljästoista asia kuin minä ehdotetaan siellä ketään talousvaliokunta keskustelu on päättänyt karsia lähetetään talsivaliokunta lähetekeskustelua varten esitellään päivätty viidestoista asia kuin puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan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

eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyn se sisältää päätetyn lakiehdotuksen lakien käsittely on päättynyt äitiä

toisen käsittelyn esteillä päivän neljäsataa sijaa nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu on päätetty asia eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyn se sisältää päätetyn päätetyn lakiehdotuksen rakennusten toinen kesä päättyy toiselle

ensimmäisen käsittelyn esitellään päiväystyksen viides asian käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö

valiokunta ehdottaa että kansalaisaloitteeseen sisältyvä lakiehdotus hylätään ja keskustelun aloittaa valiokunnan puheenjohtaja edustaja korhonen

edustaja elomaa

debatin aika on ollut

keskustelu on väsähtänyt asia lähetetään liikenne ja viestintä valiota lähetekeskustelua varten esitellään päivän seitsemäs aasian puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestykseen kahdeksas passia huimien ostoehdot täyttä asiaa lähestytään sosiaali ja terveysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

lähetekeskustelua varten esitellään päivystyksen seitsemäs asia on puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan

toisen käsittelyn esitellään päivän seitsemästoista sija nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

vielä kolme vastauspuheenvuoroa

valitettavasti kello on niin paljon että enempää ei näitä varattuja puheenvuoroja voida antaa vaan nyt on ministeri niinistön vuoro

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemästoista asian käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö

sitten viimeinen ensimmäisen kierroksen vastauspuheenvuoro tai kysymys

no yhteen kysymykseen

ministeri on halunnut vastauspuheenvuoron

ja nyt siirrymme puhujalistaan

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitelläänpä everstiksi kuudes naisia puhemiesneuvosto ehdotetaan siellä ja valtio varain valiokuntaa

käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö

lähetekeskustelua varten esitellään päiväystyksen kuudestoista puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan

no niin se oli tasan minuutti

sitten puhujalistaan

kauheasti oli kyllä kysymyksiä

no hänen puolestaan

no niin kiitoksia ministerille

oikein

keskustelua väsähtynyt asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokunta lähetekeskustelua varten esitellään päiväys yksi kahdeksan saisi ja puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään talousvaliokuntaan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

eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt olisi ollut esittänyt toisen käsittelyn ja siellä päiväystyksen yhdeksästoista asian eduskuntaan ensimmäisessä käsittelyssä yhtynyt ympäristövaliokunnan ehdotukseen kansalaisaloitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä

ensimmäisen käsittelyn esitellään päivä on seitsemäs asian käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä yleiskeskustelua täräytti eduskunta hyväksyy laki että kesällä mietin mukaisen lakers on ensimmäinen kerta on päättynyt pöydällepanova nesteellä on päivän kahvit naisia kuin miinus tehdä tätä mietintä pannaan pöydälle kahdeksi lisätä sotka toto kolmetoista pidettävään täysistunto hyväksyttäneen hyväksyttiin samoin päivä yhdeksän kymmenen

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs toista asiaa puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan

myönnän vielä kolme vastauspuheenvuoroa ja sitten siirrymme listaan

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä